mutta kysyisin arvoisilta kollegoilta vasemmalla

se mikä huolettaa on se että tätä backloading esitystä vastaan äänesti myös suomen keskustan europarlamentaarikko tätä backloading esitystä vastaan suomen hallituksen linjaa vastaan äänestivät myös useat hallituspuolueiden europarlamentaarikot ja suomen hallituksen linjaa vastaan ja siksi kysyisinkin ministeri vapaavuorelta että kun backloading esitys tulee uudelleen euroopan parlamentin käsittelyyn niin onko teillä mahdollisuutta käydä dialogia europarlamentaarikkojen kanssa ja perustella suomen hallituksen kantaa ja sitä miksi tämä backloading esitys on niin tärkeä

metsäntutkimuslaitoksen erikoistutkija hetemäki talousvaliokunnan kuulemisessa vastasi tähän kysymykseen ja hän totesi että vaarana on se että jos arviot perustuvat täysin epärealistisiin oletuksiin tehdään virhevalintoja tehdään virheinvestointeja tehdään virheratkaisuja meillä täällä kansallisessa politiikassa ja sellainen ei ole järkevä ajatelkaa hyvät kollegat vaikka järkevää

onko liikeaikalaki paras työkalu vaikuttaa asiointiliikenteen päästöihin vai löytyisikö parempia työkaluja

kysyisinkin voitaisiinko ajatella että tulevaisuudessa haettaisiin kauppojen aukioloihin sellaista ratkaisua joka ottaisi huomioon myös kaupan sijainnin suhteessa yhdyskuntarakenteeseen esimerkiksi sillä tavalla että jos kauppa sijaitsee kaupungin keskustassa kuntakeskuksessa tai kylässä silloin kauppa voisi olla jopa nykyistäkin vapaammin auki ja vastaavasti jos kauppa on tavoitettavissa ainoastaan henkilöautolla jossain kaukana ihmisistä ja asutuksesta niin silloin aukiolot voisivat olla jopa nykyistä tiukempia

koko tämä ilmastolakikeskusteluhan lähti liikkeelle isosta britanniasta vuosikausia sitten ja vastaavia ilmastolakeja on sittemmin säädetty ympäri maailmaa lukuisia

ajatelkaa hyvät kollegat vaikka sitä että me talousarviota suunnittelisimme vastaavalla periaatteella

tämä samainen lakiin kirjattu päästötavoite on hyväksytty kerta toisensa jälkeen sekä tässä salissa hallituksessa eu neuvotteluissa että kansainvälisissä yhteyksissä ja jopa perussuomalaiset ovat sen hiljakkoin itse vahvistaneet omalla allekirjoituksellaan

meillä olisi riippumattomat asiantuntijat jotka yksimielisesti sanovat jotain mutta sitten talousarvio mitoitettaisiinkin jonkun toiveajattelun varaan kuviteltaisiin vaikka että verotulot kasvavat kovaa vauhtia vaikka riippumattomat asiantuntijat väittävät muuta

olisivatko nämä parempia työkaluja kuin sunnuntaiaukioloilla vaikuttaminen

kiitos arvoisa puhemies

keskusta jopa peruisi sen sähköveron korotuksen jonka edellinen hallitus samaisen keskustan johdolla teki

oikeastaan kaikki asiantuntija arviot perustuvat tähän ajatukseen

perussuomalaiset palauttaisivat työnantajien kelamaksun mikä tarkoittaisi sitä että sekä yritykset että kansalaisjärjestöt maksaisivat nykyistä enemmän työllistämisestä jos uusia työpaikkoja halutaan luoda

sähkönkulutuksen kasvua on tulossa muun muassa lämpöpumpuista sähköautoista biojalostamotkin tarvitsevat jonkin verran sähköä niin kuin puheenvuoroissa hyvin tuotiin esille

tätä puolue pitää parempana kuin fossiilisten tuontipolttoaineiden verottamista

arvoisa puhemies

monessa puheenvuorossa on sivuttu sähköverkkoja ja sähkönsiirtoja jotka eivät suoranaisesti tähän hallituksen esitykseen liity sinänsä tärkeä kysymys

näin ollen keskusta siis mieluummin verottaa pienten ja keskisuurten yritysten palveluja kuin fossiilisten polttoaineiden käyttöä ilmastopäästöjen tupruttelua

oikeastaan tarttuisin vain tuohon edustaja pekkarisen huomioon siitä että tällaisella hajautetulla pientuotannolla ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa mitään valtavaa roolia meidän energiajärjestelmässä ole niin kuin ei varmaan sinänsä olekaan

sinänsä suhtaudun ehkä karvan verran toiveikkaammin hajautetumman tuotannon mahdollisuuksiin kuitenkin ja siitä on muutamia rohkaisevia esimerkkejä maailmalta

eli oikeastaan kaikki ne sähkönkulutusta merkittävästi aivan oikeasti niin kuin hyvin on todettu kasvattavat tekijät on otettu jo niissä pohja arvioissa mukaan

jostain kumman syystä kuitenkin näitä sähkönkulutusta kasvattavia tekijöitä käytetään perustelemaan sitä täysin paisutettua sähkönkulutusarviota joka nyt on näitten periaatepäätösten pohjana

on myös hyvä muistaa se asia mitä useassa puheenvuorossa on jo sivuttu eli kestävät energiaratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia

vielä loppuun yksi huomio liittyen ajatukseen siitä että nyt nämä käsiteltävät ratkaisut olisivat paketti että meillä olisi jokin kokonaispaketti josta ei yhtäkään osaa saa liikuttaa tai muuten koko ratkaisu hajoaa käsiin

kysyisin ministeriltä

no jos vaihtoehtojen hinta tulee vuosi vuodelta kilpailukykyisemmäksi niin jossain vaiheessa on sellainen piste että itse asiassa melkein jokaisen kynnelle kykenevän kotitalouden ja pk yrityksen kannattaa investoida omaan hajautettuun pientuotantoon ja sitten jos siihen pisteeseen päästään niin siinä vaiheessa myös tällä hajautetulla pientuotannolla voi alkaa olla jo ihan valtakunnallisesti suurta merkitystä ja sitä kai me kaikki myös tässä tavoittelemme

arvoisa puhemies

suomessa sadat eliölajit uhkaavat pahimmassa tapauksessa kuolla sukupuuttoon ja sen takia tarvitsemme sekä kokonaan uusia kansallispuistoja että täydennyksiä meidän nykyisiin luonnonsuojelualueisiimme

osa tästä salista kannattaa sitä että sen päälle kannattaa rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa osa salista on sitä mieltä että sen sijaan kannattaa vieläkin enemmän satsata kotimaisiin kestäviin ratkaisuihin

mutta olisin ministeri niinistöltä kysynyt vähän samassa hengessä kuin edustaja jalonen edellä metsästyksen roolista kansallispuistoissa

onko vaarana että jos metsästyksen mahdollisuuksia nykyisestä olennaisesti laajennetaan niin se ajautuu hankauksiin virkistyskäytön kanssa joka kuitenkin on kansallispuistoissa aika keskeinen elementti ja toisaalta kuinka paljon nyt tuolla seudulla on jäämässä metsästäjien käyttöön alueita kun kansallispuisto perustetaan

arvoisa puhemies

sehän kattaa aika paljon aika konkreettisiakin toimenpiteitä joilla pyritään uudistamaan meidän yhteiskuntamme yleisiä menettelytapoja jotta olemme notkeampia ja pystymme paremmin vastaamaan haasteisiin toisaalta sitten se sektoreittain tai aloittain pohtii vaikka sitä miten suomalaista osaamista voidaan kehittää miten me voimme saada yrittäjyyteen vauhtia ja niin edelleen

mutta on toki totta että tämä yksi mietintö ei ihan kaikkia hyviä ajatuksiamme sisällä vaan valiokunta on tuottanut menneiden kolmen vuoden aikana koko joukon laajempia raportteja ja jos edustaja kettusella on tilaisuus niin niihin kannattaa tutustua

sieltä löytyy lisää hyviä ajatuksia siitä miten tämä kallioseinään puuskuttava juna voidaan jotenkin ohjata kestävämmille raiteille

arvoisa puhemies

vihreä ministeri oli niissä neuvottelupöydissä joissa haettiin hallituksen esitykseen tarkistus joka turvaa ympäristötavoitteet ja tähän lopputulokseen vihreät ovat hyvin tyytyväisiä

lipposelta ja ed

missä te olitte kun sosialidemokraattinen valtiovarainministeri poisti turpeelta valmisteveron

laaksolla on ehkä osin valikoiva lähestymistapa tähän tuloerokysymykseen

jos ette ota huomioon lainkaan takuueläkettä jos ette ota huomioon lainkaan etuisuuksien sitomista indeksiin jos ette ota huomioon lainkaan pienimpien päivärahojen korotuksia niin varmasti voitte tulla tämän kaltaiseen johtopäätökseen

arvoisa puhemies

mitä sitten jos meille on markkinoille tulossa iranin tai saudi arabian valtion omistama radioyhtiö tai halutaanko tulevaisuudessa kuulla vaikka kuubalaisten tai pohjoiskorealaisten näkemyksiä suomalaisilla radiotaajuuksilla

arvoisa puhemies

kun näitä radiotaajuuksia on rajallinen määrä jaettavissa niin miten tulevaisuudessa turvataan että ne yhteiskunnalliset linjaukset viestinnästä mitä täällä eduskunnassakin on moneen otteeseen tehty tässä radiotaajuuksien jakamisessa toteutuvat

jos euroopan talouskriisi saadaan suitsittua silloin paljon riippuu omista valinnoistamme kuinka hyvin taloutemme siitä hyötyy ja vastaavasti jos euroopan talous romahtaa paljon omista valinnoistamme riippuu kuinka siitä tilanteesta selviämme

ja kyllähän kasvun eväät löytyvät hyvin pitkälle yrittäjyydestä ja tarvitsemme kehyspäätöksessä tehtyjen hyvin kasvukannustimien lisäksi vielä paljon lisätoimia

julkiset kannustimet voivat toimia eräänlaisena katalyyttinä jolla saadaan aika pienilläkin julkisilla varoilla liikkeelle kohtuullisen isoja yksityisiä rahavirtoja sijoituksina yrityksiin

mutta hieman ihmettelen näitä kokoomuksen yhteisöveropuheita

silläkö me pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa

arvoisa puhemies

ministeri risikko viittasi edellä siihen että liikennehankkeista tehdään hyötykustannus arvio

kuitenkin liikennehankkeille on päätetty myöntää merkittäviäkin määriä valtion rahoitusta ilman että niistä on tällaista hyötykustannus arviota tehty ja se toki vaikeuttaa liikennehankkeiden vertailua kun tarpeita on loputtomasti ja liikennemäärärahoja rajallisesti

olisiko tarpeen taata että vastedes kun valtion niukkoja liikennemäärärahoja kohdennetaan eri hankkeisiin välttämättömänä edellytyksenä olisi kustakin hankkeesta laatia tämä hyötykustannus arvio

ja olisiko samassa yhteydessä tarpeen myös päivittää tämän hyötykustannus arvion tekemisen menetelmiä niin että se varmasti kattaa riittävän laajasti erilaiset hyödyt ja haitat yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä korotetaan sähkön ja polttoaineiden veroja mikä kannustaa vähentämään energian käyttöä ja tehostamaan sitä mikä luonnollisesti vähentää ympäristökuormitusta

hallituksen esitys palauttaa turpeen veron jonka edellinen hallitus poisti mikä osaltaan myös auttaa vähentämään turpeen käytöstä aiheutuvia haittoja ja lisäksi vielä verotusta porrastetaan päästöjen mukaan mikä ohjaa edelleen valitsemaan vähäpäästöisempiä ratkaisuja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tiusanen

oletteko todella sitä mieltä että energian verotuksen kiristäminen ja fossiilisten polttoaineiden verojen korottaminen ei ole vihreää eikä auta vähentämään ympäristöhaittoja

tänään on puhuttu ja puhutaan varmasti vielä paljon strategian yksittäisistä linjauksista turpeesta ja tuulivoimasta megatonneista ja terawattitunneista syöttötariffeista ja energiatehokkuuslaista

ydinenergialaissa uusien ydinlaitosten periaatelupien yhteydessä on kuitenkin kyse yhteiskunnan kokonaisedun punninnasta ja siinä kokonaisedun punninnassa voidaan ottaa huomioon monia tekijöitä mukaan lukien se minkälainen on yrityksen omistuspohja ja minkälaisia kansantaloudellisia hyötyjä tästä hankkeesta suomelle arvioidaan koituvan

arvoisa puhemies

kun puheenvuoroni on päättynyt kun debatti on ohi kun menette koteihinne illalla toivon että muistatte tästä puheenvuorosta yhden asian

olette toistuvasti julkisuudessa ministeri vapaavuori esittänyt sen näkemyksen että fennovoiman osakkaissa pitää olla selvästi yli puolet kotimaisia yrityksiä ei siis eu ja eta alueen yrityksiä vaan kotimaisia yrityksiä ja osakkaita

no nyt kun on jorma ollilan työryhmä pohtimassa yleensä liikenteen taloudellista ohjausta ja verotusta niin äkkiseltään tulee miettineeksi voisiko sieltä hakea ratkaisuja elinkeinoelämän kilpailukyvyn haasteisiin

se on tämä

ohjelmia ja strategioita selvityksiä ja selontekoja tässä maassa kyllä riittää mutta nyt tarvitaan ministeriltä hallitukselta ja koko tältä eduskunnalta rohkeutta ottaa käyttöön riittävän vahvoja toimenpiteitä

nykyään kun valtio alkaa tarvita lisää rahaa kassaan aika nopeasti päädytään korottamaan polttoaineiden valmisteveroa jota maksavat yhtä lailla yksityisautoilijat kuin teollisuuden kuljetukset

jos siirryttäisiin käyttämään tienkäyttömaksuja ne olisi hyvin yksinkertaista porrastaa käyttökohteen mukaan niin että kuljetuksilta voitaisiin periä alempia maksuja ja sitä kautta tulla vastaan meidän vientiteollisuuden hankalaa tilannetta markkinoilla

auto on välttämätön isolle osalle suomalaisista

hirmumyrskyjä ja mitään muitakaan sääilmiöitä ei voida aukottomasti yhdistää ilmastonmuutokseen mutta sen me kuitenkin tiedämme että jos emme toimi jos emme saa ilmastokriisiä taltutettua paljon enemmän ja paljon pahempaa on luvassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun lapsemme ja lastenlapsemme kysyvät meiltä mitä teimme ilmastokriisin ratkaisemiseksi voimmeko strategian perusteella sanoa me teimme kaiken voitavamme

kansalaisten pitää voida luottaa valtionhallinnon riippumattomuuteen

ei ole sinänsä ilmennyt syitä epäillä yksittäisten virkahenkilöiden toimia mutta riippumattomuus tai ainakin kansalaisten luottamus tähän riippumattomuuteen voi vaarantua jos johtava virkahenkilö värvätään suoraan valvottavan alan yrityksestä tai vaihtoehtoisesti jos valvova virkahenkilö siirtyy suoraan tehtävästään tämän valvottavan alan firman palkkalistoille

me voimme valita lisäydinvoiman tien

arvoisa puhemies